ainakin haluan näin itse kokea ja tuntea ja sen takia minulla on ollut toisenlaiset tilaisuudet kuin ehkä monilla muilla kollegoilla näihin kohtaamisiin

henkinen jaksaminen on hyvin tärkeää silloin kun katsotaan tulevaisuuteen ja kun se mihin on uskottu ja luotettu metsäähän pidetään tuommoisena vankkana ja varmana perustekijänä maaseudulla kun se sitten katoaa niin se on voisi sanoa tulopaloa pahempi menetys koska jos tulipalo tapahtuu ja talo on vakuutettu niin on hyvät edellytykset että voidaan rakentaa uusi ja usein entistä parempi ehkä lisäpanostuksella kylläkin ja se on melko piankin vuodessa parissa jo valmis mutta metsän kohdalla on tilanne täysin toinen

aiempi sukupolvi ikään kuin ajaa hiljaisesti alas toiminnat ei enää investoi ei kehitä

aivan kuten ed

tiusanen täällä sanoi punkki on vaarallinen eläin

arvoisa puhemies

päinvastoin pitäisi kaikin tavoin edistää sitä että kaikki toiminnat mikroyritykset perheyritykset voisivat jatkua maatilat voisivat jatkaa ja että nämä voisivat tarvittaessa tarjota myöskin työtilaisuuksia

lapintie toi esille niin saappaat mieluiten reiteen asti ulottuvalla varrella olisivat hyvä apu samoin kuin tömistely sillä kyllä olen sen nähnyt että kyykäärme pystyy hyppäämään niin paljon että polven yläpuolelle pystyy pistämään

aikanaan itse ensimmäisellä vaalikaudellani olen samasta asiasta tehnyt muistaakseni toimenpidealoitteen

kysymys on todella ongelmasta niitten ihmisten kohdalla jotka tarvitsevat gluteenittomia tuotteita

sen takia minä todella toivon että hallitus jatkaa reippaasti jäljellä olevan puoliskonsa aikana tällä vaalikaudella työtä perintö ja lahjaveron poistamiseksi lähiomaisilta

tiedän erään metsurin joka sai melko korkealle reiteen myöskin kyyn pistoksen ja sen takia oli sairauslomalla parisen viikkoa muutama vuosi sitten

aivan kuten täällä on hyvin tuotu edustajien haapojan ja gustafssonin puheenvuoroissa esille on kyse kalliimmista tuotteista mutta myöskin tuotteista joita ei tahdo aina joka kaupasta saada

vastus puhelu rusty erosen ruhen isku edustaja tiusanen luonnehtii ruskea soinin puhetta miehiseksi niin haluan todeta että alle kilon täysin naisena edusti asuinen puheenvuoroja suuresti arvostan siten että hän myös rohkeasti tuo sen esiin ja samalla totean että tämä on myös kristillisdemokraattisen puolueen kanta joku edustaja tiusanen peräänkuulutti parempaa endrologian tuntemistani kyllähän onnellista tässä kysymyksessä on se että ihmisillä alkaa ei ole mitään muuta rajaa kun hedelmöitys jossa ihmisyksilö saa alkunsa eikä sen jälkeen tule mitään sellaista rajaa jossa voitaisi sanoa että nyt tuosta lukiosta tuli ihminen

kun nyt sitten katsotaan niitä puita mitä tuolta tuhoalueelta myydään niin niistähän ei saada tuhon jälkeen sitä hintaa mitä keskenkasvuisesta metsästä voitaisiin saada jos se vähän niin kuin porsaita tappaen kuvaannollista ilmaisua käyttäen keskenkasvuisena hakattaisiin

sen olen havainnut kun olen erinäisille vieraille jotka tarvitsevat gluteenittomia tuotteita mennyt kaupasta niitä etsimään

elikkä täyttä turvaa ei kumisaapaskaan välttämättä anna mutta on se paljon parempi kuin varvastossut tai pikkukengät totta ihmeessä

oma työnsä siinä on että gluteenittomia tuotteita on voinut löytää ja usein on sitten joutunut etsimään jotain muuta kuin sitä mitä juuri olisi halunnut

mutta kun puut katkeavat tuosta muutaman metrin korkeudesta niin se on semmoista sälää että sitä voi mennä lähinnä energia ja sellupuuksi

haapojan erinomainen lakialoite menee valiokunnassa myönteisesti eteenpäin

sen takia kyyhyn pitää suhtautua toisella tavalla

se on todella suomen satamakuljetusten kannalta tärkeä rata ja helpottaisi jo nyt ruuhkaisen vuosaaren sataman ratayhteyksiä jos tuo yhteys olisi siinä kunnossa kuin sen olettaisi olevan

olen keskustellut omistajien kanssa jotka olivat aivan muutama päivä ennen tuhoa ehtineet tehdä täysarvovakuutuksen aivan maksimiinsa

kolmannen alkion kehitys viikon alussa sijaan alkaa lyödä neljä ne alkio viikon alussa alkaa jo keskushermosto kihi t ja kahdeksannella viikolla voitu jo rekisterin ii liitteen kyllä kaikki nykyiset vain vajaat kaksitoista raskausviikkoa kakskyt raskausviikkoa tai kasvitiede raskausviikkoni ovat täysin keinotekoisia ajatellen syntymättömän lapsen arvoa ja olemusta

saarisen näkemykseen tästä huutokoskisavonlinna välistä

hekin kokevat että sieltä ei pysty saamaan sitä mitä tämä menetys odotusarvoineen todellisuudessa on saatikka sitten jos metsä on vajavaisesti vakuutettu tai ei ole vakuutettu ollenkaan

kuten ed

laxell edellä sanoi kuljetusalan yrittäjille käyttövoimavero ja korkeat dieselverot ovat ongelma tilanteessa jossa on monenlaisia kustannuspaineita ja myös kabotaasiliikenteen kilpailua

jos tätä rataa ei olisi nyt laitettu kuntoon olisi vaihtoehtona ollut radan rappeutuminen siihen kuntoon että se kenties olisi poistettu liikenteestä ja ehkä sitten jopa purettu ja näin tsaarinvallan loppuhenkosilla päätetty poikkirata olisi mennyt poikki

platon puhui listan edustaja pulliainen puhemies edustaja tiusanen kävi monta kertaa äskeisen kuivuus olavi eli aborttien lukumäärä vuodessa ja sehän on tosiasia että yk tapolkkia käytetään syntyvyyden säännöstelyn koitoksia on se ennalta ehkäisevä toimeliaisuus unohdettu taikka laiminlyöty ihan elämän ja senhetkisen tilanteen mukaan

arvoisa puhemies

tilanne on vaikea kuljetusyrittäjien osalta

meidän pitäisi myös muistaa puuhuoltotilanne kuljettaa entistä enemmän myöskin kuorma autoilla puutavaraa suomessa

sehän oli alun perin tarkoitettu pietarista hiitolan elisenvaaran savonlinnan huutokosken pieksämäen jyväskylän haapamäen parkanon kautta poriin jollaisena se rata myös on ollut

jos meillä ei ole kuljetusyrittäjiä sen takia että heidän ei kannata yrittää ja yritykset joutuvat vaikeuksiin jopa lopettavat me olemme ongelmissa

en kuitenkaan ole aborttilain kim konttimisenkaan olla se on hyvin se nousi ulos puhemies pyysi tämä puheenvuoro vain täydentääkseen yhtä näkökohtaa

elikkä aivan kuten edustajat esa lahtela ja laxell toivat esille tämä käyttövoimavero tulisi saattaa ihan erityiseen tarkasteluun ja katsoa mitä olisi nyt järkevintä tänä aikana asian suhteen tehdä

mutta kun täällä on tuotu esille ne ongelmat joita on juuri jos katsotaan sen yrittäjyyttä jatkavan sisaruksen ja muiden sisarusten välisissä kysymyksissä miksikä niin kun ed

jos kahta näkökohta josta ensimmäinen on se että lyhyttä ylimys palkkiolla on nuoria on se jolla on oikeus syntyä myös kehitysvammaisella ja ja lada on yksi periaatteellinenkaan toinen asia on se että yhtä hyvin

sihto muun muassa totesi tai oliko ed

pulliainen sanoi kiville meni niin tästä syystä minä näkisin näitten ongelmien kertakaikkiseksi poistamiseksi lääkkeeksi sen että perintö ja lahjavero lähiomaisilta poistetaan

kun se myrskyn voima käytettiinpä siitä mitä ilmaisua tahansa oli riittävän suuri niin se tuhosi kyllä kaikenlaisen metsän altaan

tarkoituksena oli turvata kiinteän omaisuuden menettäjän oikeusturva koska ainahan on hivenen spekulatiivinen asia miten käsite käypä hinta määritellään

neljän ihmisalkiolle syyria ja sikiöllä on oikeus vaikkei tämä elämä aivan ehdottomaan luovuttamaton oikeus päihteettömään elämä ei alkoholia ei huumeita eikä mikään sinne viit vivahtavaakaan on järkyttävää ollut seurata koko yksi täyttääkin tilastojen kehittymisiä että pari kolmetuhatta vaikeat päihderiippuvaista äitiä on olisikohan on sikiö sisässä tämä on järkyttävä tilanne tähän valiokunnan pitää puhua

aivan kuten hangon satama maamme eteläisimmässä kärjessä on jäistä vapaa myöskin länsirannikolla löytyy käytännössä jäävapaita satamia porin ja rauman seudulta ja jos suomen karttaa tarkastelee niin on havaittavissa että koillisesta lounaaseen voitaisiin liikennöidä itä ja pohjois suomen kaivos ja kaivannaisteollisuuden raskaita kuljetuksia molempiin suuntiin juuri niitä reittejä myöten joita tämä poikkirata osaltaan palvelisi

arvoisa puhemies

ministeri sirkka liisa anttilan puheenvuorosta kävi selkeästi ilmi että jopa aivan eri paikkakunnille aiotaan sijoittaa nämä liiketoimintayksiköt ja sitten nämä julkishallinnon yksiköt

silloin siihen mahtuu maatila rakennuksineen koneineen päivineen tuotanto omaisuutta yrityksessä

tässä yhteydessä en voi olla esittämättä erittäin hyvää paikkakuntaa metsien keskellä kolmen maakunnan keski suomen pirkanmaan ja etelä pohjanmaan solmukohdassa keuruun kaupungin kakkostaajamaa haapamäen perinteistä rautatieyhdyskuntaa

tarkoittaako se sitä mitä tuosta pakkolunastuksen kohteeksi olevasta kiinteistöstä saataisiin jos se olisi vapaasti kaupan

silloin voitaisiin käyttää hyväksi näitä lähes jäävapaita satamia länsirannikolla eikä rasitettaisi muiden nyt jo ruuhkautuneitten ratojen liikennettä joilla myös on nopeaa pikajuna ja pendolinoliikennettä

eli arvoisa herra puhemies ole sillä tavalla voimme vaikka edustaakin sen puheenvuorosta vaikka täysin eri mieltä että arsin käytti ja tämä on juuri sen enemmän suuren enemmistön kantaa tässä maassa tässä eduskunnassa enomeista surullista että tämän tilalle mutta minä ole enemmistön kannasta valittelee silloin kun on omaa mieltä ja sitten viittauksemme ja eu roomalaiskatolisen kirkko ja paaviinnen kertoo ehkä enemmän teitä ajatuksesta tutut totisesta tilanteesta meitä nyt sattunut toista miljardia olla jo totuutta oppia tunnustaa että olo ei tunnu yksinäiseltä mutta kaikista kaiken kaikkiaan nimet lenin kuitenkin oli hyvä että edustaa prinsessan kaato tuli tämä enemmistö ja lainsäätäjän tahto tahto varmasti selvät ja jahtia ja suomen kielelle ei siinä mitään syitä jotka on täysin oikeus kuolla mut suurin syy ämmät kunnan sosiaalisesta abortit jo mitä lääketieteelle tehdä mitään mitään syytä vaan jäin hassusti ö sitten tehdään yhä virheen perään vielä iso

käytännöksi on muodostunut se että jotta hinta määriteltäisiin matemaattisesti on tarkkailtu kyseisen paikkakunnan mahdollisimman samantyyppisiä kauppakohteita ja laskettu toteutuneitten kauppojen hintojen keskiarvo kauppahinnaksi pakkolunastustilanteessa

arvoisa puhemies

aikoinaan kun haapamäki koki näitä valtion toimesta tulevia menetyksiä eduskunnassa valtiovarainvaliokunnassa oli tehty päätös asutushallituksen hajasijoittamisesta haapamäelle mutta tuo päätös on jäänyt toteuttamatta

pulliainen sanoi minulla on ollut hyvä tuuri

ne seudut missä minä liikun eivät vielä ole punkkialueita se on aivan onni asiassa tai jos punkkeja on niin niistä ei ole kukaan siellä tehnyt havaintoja

nyt kuitenkin niin kuin kaikki tiedämme melko yleisesti tämä hinta tällä tavalla määriteltynä jää alle sen hinnan mikä olisi mahdollista saada normaalissa kauppatilanteessa

täällä edustajakollegat jotka tuovat punkkivaaran esille liikkuvat maisemissa joissa punkkivaara on todellinen ja pelkään että aikanaan nuo punkitkin sitten maisemiin ilmestyvät

kyseinen virastokin on jo ajat sitten fuusioitunut muihin yksiköihin

kauppahinnat joita tilastollisesti näin voidaan mitata ovat sikäli harhauttavia että siellä on sukulaisten kesken tehtäviä kauppoja sukupolvenvaihdoskauppoja tai muuten lähisukulaisten kesken tehtäviä joissa käytetään suhteellisen alhaisen kauppahinnan perusteita jotta lähisukulainen ei joutuisi tarpeettoman paljon toiselle lähisukulaiselle maksamaan kaupan kohteesta

näissä tilanteissa missä petoeläimiä olen kohdannut ilves on todella nopeasti mennyt tipotiehensä

yleiskeskustelu on päätynyt yltä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön jokin valkoisen toivon menestystä ajatukselle

kiviranta toi esille sen että nämä vakuutuskorvaukset pitäisi käsitellä myös tämän nyt voimassa olevan verohuojennuksen puitteissa

todella toivon että lakiin lisättäisiin tämä kuntien kuuleminen

voitaisiin käyttää normaaleja rautateitten rataverkon kunnossapitohenkilöitä sen suunnittelijoita asiantuntijoita ja he tekisivät tästä suunnitelman ja siltä pohjalta asiaa käytäisiin valmistelemaan

esa lahtela toi juuri aivan erinomaisen asian esille ja toivon että se tulevan perintöverouudistuksen kautta kun seuraavaa esitystä hallitus tekee tuodaankin esille

päätöksenhän sitten tekee viime kädessä viranomainen ja yrittäjä eihän yksityisyrittäjän ole mahdollista kannattamatonta vuoroa ajaa ellei joku maksa

oli komea uljas ilves minkä näin komeassa turkissa aivan auton konepellin edessä ei ollenkaan mikään nukkavieru vaan uljas eläin

jos oikein muistan ministerin antamaa vastausta kirjalliseen kysymykseeni niin siihen taisi sisältyä lupaus siihen että näin juuri tultaisiin menettelemään koska oikeudenmukaista on että nyt saatavat vahinkokorvaukset katsottaisiin metsänmyyntituloksi ja silloin näihin tulisi kohdistua huojennus

esa lahtela toi esille kannattaisi harkita todella verotettavan tulorajan nostamista

jatkavan yrittäjän jatkavan maatalouden harjoittajan toimeentulo tulee mielestäni turvata muilla keinoilla kuin perintöverojärjestelyillä

hinnat usein tämmöisessä tilanteessa saatetaan määritellä semmoisiksi että niitä ei nyt suoranaiseksi lahjoitukseksi katsota vaan että ne vielä kauppana menevät ja tällaisissa kaupoissa hinta on paljon alhaisempi kuin se muutoin olisi

osti opel

siinä on aikataulujärjestelyt siinä on osin reittijärjestelyt pysäkkijärjestelyt esimerkiksi tämä että bussi ajaa rautatieaseman kautta ja monet tämmöiset käytännön kysymykset jotka tuntuvat pieniltä mutta ovat tärkeitä mihin kunnat voivat vaikuttaa myös ilman rahaa kuullaan kuntalaisten käyttötarvetoivomukset

arvoisa puhemies aloin vaan vähä oikaista edustaja jusseille tämä käsitys että koulussa ei taidakaan opeteta opeteta riittävästi tai yleensä kerätä asioitten kyllä vireille lukuvuosikurssi kuulu ihmisen lisääntyminen ja sitä käsitellään kyllä kaikki kaikki nämä perusasiat ja samoin tämä toistetaan sillä koulussa terveystiedon opetukselta ei koulua voi ihan täysin tästä voi syyttää edustaja

tuo rata on raivattu

tämä olisi hyvin oikea teko kaikkein pienituloisimmille joilta jo veroa kuitenkin menee

osaltaan rakenne on niin heikko että se ei niiltä osin mistä liikenne on lopetettu kestä edes kiskobussilla ajamista mutta resiinarallitempauksia siinä on ollut

tällä palkittaisiin työntekoa ja toimeliaisuutta ja samalla sitten autettaisiin sitä että kenties jotain muita menoja mitä yhteiskunnalla on voitaisiin välttää

mutta näkisin sitten sen että kun metsänomistaja vapaassa maassa käy normaalia kauppaa hän valitsee itse kaupantekohetken jossa yksi tekijä on puun hinta mutta kun myrsky tulee ja tuhoaa metsän silloin metsänomistaja on pakotettu hädänalaisessa tilassa markkinoimaan voimakkaasti alentuneesta arvosta metsänsä

mutta minulla yleensä usein on ollut näissä tilanteissa auto mukana tai sitten jos ei ole autoa ollut niin on ollut jotain muuta lähellä olevaa turvaa esimerkiksi rakennus tai huone ettei ole ollut todellista vaaratilannetta vaikka nämä olen nähnyt

samoin kunnat vaikkapa oma kotikaupunkini asuntopoliittisista ja elinkeinopoliittisista syistä tekevät maa aluekauppoja alihintaan jotta voitaisiin saada joku asuinalue käyttöön tai jonkun muu yhdyskuntapoliittisen syyn vuoksi maata myydään halvalla

ainoastaan virtain kaupungin alueella missä kurun maantie katkaisee radan siten että ei ole tasoristeystä eikä yli tai alikulkua on viitisenkymmentä metriä resiinaa siirrettävä muilla keinoilla ja kahdessa ylikäytävässä joista silta on nostettu liian matalan korkeuden vuoksi pois nykyajan kulkuvälineille

sitten toivon että muissa yhteyksissä selviteltäisiin joukkoliikenteen arvonlisäveron alentamista jopa ei ainakaan korottamista että joukkoliikenne yleinen liikenne säilyttää kilpailukykynsä

toivon että lainsäädännössä otettaisiin melko pian tämän suuntaisia askeleita

sitten tämän jatkavan yrittäjän jatkavan maatalouden harjoittajan mikä hän onkin toimeentuloaan tulee edistää muulla lainsäädännöllä

ties mistä peltosen puheenvuoroon viitaten toteaisin että ei varmasti täysin voikaan syyttää mutta ne tutkimukset mitä on tehty kyselytutkimus lähinnä koululaisten keskuudessa niin viittaavat siihen että heidän tietämyksensä on vähäisemmällä tasolla kuin joskus ennen terveystietoa on täällä eduskunnassa päätetty pari vaalikautta sitten käyty läpi juuri tämä merkittävyys miksi toimissa tarvittaisiin se säädettiin sillä täällä mutta myöskin siinä sille tietysti kannalle mikä täällä esimerkiksi jos taas on eräs edustaa eivät hyväksy aborttia lainkaan tai yk taikka raskauden keskeytystä kannan arvoa sille kannalle ja narvaan mitä vain jossakin muualla maailmassa on ettei missään tilanteessa yli torala missään tilanteessa ei raiskauksen jälkeen äidin hengen pelastamiseksi hyväksytään raskauden keskeyttämistäsilleen arvaus on julmaa ja kuitenkin itse katson että tämä meidän lainsäädäntö on sivistynyt hoikkia mutta nyt tarvitsemme enemmän tietoa enemmän henki ihmisten omaa vastuuta tässä asiassa se on varmasti se joka on tämän heikko kohta ettei aborttiluvut olisiko tuota luokkaa eli yli kymmenentuhatta keskeytystä vuodessa se on aivan

ja kuten voidaan sanoa niin ahma ja ilves ovat menneet todella kiitämällä pois

vaikkapa haapamäellä on hyvin edulliset tontin hinnat jos keuruun kaupungilta ostaa paljon paljon alle sen mitä ovat maan hinnat muuten samoin multialla jos myyjänä on kunta

silloin tässä asiassa voidaan löytää ne mallit että tämä niin tyydyttää perustuslakivaliokuntaa asiantuntijoita kuin myös edistää parhaimmalla tavalla silloin perhe ja pienyrittäjyyttä kaikissa muodoissaan ja kautta koko maan

mutta tässä muutama kesä sitten elisabeth rehn julkisuudessa kertoi että hän taisi saada loppuiäkseen vapaa ajan asunnollaan tai asunnollaan kyyn puremasta vamman joka oli tämä kudosmuutos jonka myrkky

tämä rata olisi kunnostettavissa nykyajan menetelmillä kun ensiksi tehtäisiin suunnitelmat

sitten on tuotu esille pitäisikö tässä käydä jakamaan metsänomistajia nuoriin metsänomistajiin jotka katsovat tulevaisuuteen ja tulevaisuuden investointeihin

nämä hinnat sitten kun keskiarvoja käydään laskemaan vievät tuon pakkolunastustilanteissa määriteltävän laskennallisen hinnan alhaiseksi

olen kuitenkin lähtenyt siitä että kun myrsky on vahingon aiheuttanut ja metsäkeskus todistaa sen että on sen aiheuttamista metsän puista kyse niin riippumatta siitä olipa metsänomistaja kuka tahansa minkä ikäinen tahansa silloin kaikki olisivat yhtäläisessä asemassa

täällä ed

pari viikkoa sitten viimeksi pistokokein tarkastin tuon koko rataosuuden porista haapamäelle ja joka kohdassa se on viime kesänä raivattu mutta se ehkä kaipaisi sitä jatkuvasti

arvoisa puhemies

ja me tiedämme että kun suuret ikäluokat ovat jäämässä lähiaikoina eläkkeelle ja myös yrittäjät ja maatilatalouden harjoittajat ovat vahvasti tuossa joukossa mukana niin juuri tänä aikana on hyvin välttämätöntä että meillä on semmoiset perintö ja lahjaveroratkaisut jotka edesauttavat yritystoiminnan jatkamista jo tehtyjen investointien hyväksikäyttöä ja hyödyntämistä

jokainen voi tietysti perustella että se on toteutuneitten kauppojen keskihinta mutta sopii kysyä toteutuuko tässä hinnanmäärittelyssä oikeusturva sen henkilön kohdalla jonka maaomaisuutta pakkolunastetaan

tässä yhteydessä haluan itse ottaa esille kysymystä eläkevarantojen sijoittamisista

se olisi kuitenkin selkein ratkaisu

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti haluaisin suomalaisena nähdä sen hyväksi että eläkerahastojen varoja sijoitettaisiin kotimaahan

hallituksen esitys ja siitä tehty mietintö ovat hyvin perusteltuja

henkilökohtaisesti koen hyvin tärkeäksi olla läsnä kun pääoppositiopuolue esittää talouspoliittiset näkemykset talousarvioaloitteitten muodossa

kyllä se aivan varmasti on suoraan ja piilotajuisesti

aivan kuten täällä todettiin aiemmissa puheenvuoroissa puolustusvoimien on oltava työnantaja joka houkuttelee alalle kiinnostuneita nuoria jotka voisivat olla pitkään tässä tehtävässä ja aivan kuten edellä ed

elikkä käyttöön tulisi takaisin aiemmin ollut ja mielestäni oikeusturvaa turvaava käsite korkein käypä hinta

raha kiertäisi oman maan rahaliikenteessä ja silloin kun se on omassa maassa minä uskon se on myöskin erilaisilta häiriötilanteilta suojatumpaa kuin se on ulkomailla

kun oma ryhmäni oli toissa vaalikaudella oppositiossa koimme juuri että olisi hyvin tärkeää että myös hallituspuolueitten edustajia olisi paikalla kun oppositiopuolueet esittää talouspoliittiset näkemyksensä

edustajien räsänen

satonen toi täällä eduskunnan seutukunnallisen verkoston puheenjohtajana esille juuri seudullisen edustuksen parlamentissa

olen mies haluan vielä puuttua siihen seikkaan edustaja oinonen otti esiin puheessa hän toivoi että lääkärit voisivat keskittyä suojelemaan elämää eikä niitä tarvitsisi tehdä näitä nössöihin raskauden keskeytyksiä ne todellakin on suuri ongelma siinä että meillä ei lääkäreillä eikä hoitajilla ole juridista omantunnonsuojaa oikeutta kieltäytyä abortin suorittamisesta jos se kuuluu heidän virkatehtäviinsä ja tällä hetkellä esimerkiks gynekologiksi erikoistuminen on mahdotonta jos liikakorttia näsi maailman lääkäriliitto on suomen lääkäriliitto on ollut sillä kannalla että tänä omantunnonsuojaa tulisi olla ihmeenomaisesti tässä kysymyksessä joka on niin hirveä on niin erilaisia näkemyksiä eli ihmistä ei pitäisi pakottaa vastoin omaa vakaumusta omaan omaatuntoa tekemään sellaista jota hän pitää toisen ihmisen surmaamisena ja tästäkin olen tehnyt lakialoitteen ja tästä on myös kerätty adresseja lääkäreiden lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa ja toivoisin että tämä itteeni siitä että ette edes kunnioitettaisiin niiden lääkäreiden ja hoitajien vakaumusta jotka joille tämä on todellakin suuri omantunnon kysymys edustaja pulliainen arvoisa puhemies oli eri tammojen voisi hyvä että edustaja tiusanen

arvoisa puhemies

nythän täytyy muistaa että on kysymys myöskin kohteista jotka eivät ole myynnissä mistään hinnasta mutta pakkolunastuksessa jostakin syystä niitä yhteiskunta tarvitsee ja silloin on ymmärrettävää että kun on tuo tarve niin silloin sen mukaan on välttämätöntä toimia ainakin tietyissä asioissa